vasemmistoliiton ehdotuksilla on hintalappunsa mutta hintalappujen yhteismäärä ei kohoa niin korkeaksi ettei niihin tarvittavaa rahoitusta löydy jos halua löytyy

saamansa selvityksen perusteella valiokunta on todennut että lyhyiden uutisotteiden osalta sarjamuotoisessa urheilussa kukin ottelu on yksi säännöksessä tarkoitettu tapahtuma

jos me nyt puhumme esimerkiksi alkolukosta tai väsymyslukosta mikä sen nimi nyt onkaan joka mittaa ihmisen väsymistilaa se on tekniikkaa eikä se maksa monta euroa tai monta kymmentä euroa kun se autoon pannaan

kyse on ennen muuta poliittisesta tahdosta ja arvoja koskevista valinnoista

suurituloisille annetuista avokätisistä tuloveronkevennyksistä voidaan luopua ja kohdentaa kevennyksiä ja tulonsiirtoja räätälöidysti sinne missä tarvetta on ja missä vaikutus kotimaiseen kysyntään on välitön

meillä on tunnistimia jotka tunnistavat esimerkiksi esineen tiellä jos on esimerkiksi hirvi tai poro ja niillä pystytään huomattavan paljon pitemmälle mittaamaan kuin mihin silmä pystyy

elikkä turvallisuuteen liittyvää varustetasoa pitäisi nostaa niin että verotuksella sitä tuetaan eikä päinvastoin että sillä yritetään saada toisenlaista tilannetta syntymään jolloin ne ovat raskaasti verotettuja jolloin ne nostavat sen auton hintaa ja jolloin ne tulevat käyttöön vasta hitaasti

pääomaverotusta tulee kiristää ja pääomatulona maksetut palkat on saatettava samanlaisen verokohtelun alaiseksi kuin muut palkkatulot

valiokunta on ehdottanut aatteellista mainontaa koskevan säännöksen täsmentämistä siten että se koskisi kaikkea aatteellista ja yhteiskunnallista mainontaa myös poliittista mainontaa kuten perustuslakivaliokunta oli omassa lausunnossaan esittänyt

muutamiin kysymyksiin mitä tuli yritän antaa vastauksia

nyt pitää tietenkin muistaa se että tässä on rakennuslupa ja toimenpidelupa ja sitten on myös kunnilla omanlaisensa määräykset joiden mukaan he tekevät sitten omia ratkaisujaan mutta lain lähtökohta siihen mitä edustaja kalmari kysyi on se minkä kerroinkin tuolla esittelyssä että rakennuslupaa ei kuitenkaan tarvita rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus tai muutostyöhön silloin jos rakennuksen energiatehokkuutta ei muuteta

kuitenkin tuo sama joukko käyttää yhtäläisesti yhteisesti rahoitettuja julkisia palveluja terveydenhoitoa opiskelumahdollisuuksia tieverkkoja ja kaikkea muuta mitä yhteiskunta tarjoaa

samalla on selkeytetty säännöksen suhdetta kaupallisen mainonnan sääntelyyn

ja sitten ihan vaan lyhyesti tähän huippunopeuteen liittyen niin jos me katsomme meidän onnettomuustilastoja mihin ne pääsääntöisesti kohdistuvat kun puhutaan loukkaantumisista tai kuolemaan johtaneista onnettomuuksista niin siellä on ulosajot ja ne ulosajot ovat yleensä nuorten ihmisten aiheuttamia viikonloppuöinä johon olen joskus jotakin esittänytkin mutta en siihen mene ja ne ovat yleensä sillä lailla että tilannenopeus on liian suuri ei suinkaan mikään huippunopeus

vaikka varallisuusverotuksen fiskaalinen merkitys ei kovin suuri olekaan vaatii sosiaalinen oikeudenmukaisuus sitä että tuo superrikkaita koskeva vero palautetaan vähintään sille tasolle kuin se oli ennen vanhasen ykköshallitusta

tällä hetkellä taas toimenpideluvan alaisia toimenpiteitä ovat tavallisesti olleet ikkunoiden ja ovien vaihto julkisivun kevyt korjaus rakennuksen julkisivun muuttaminen kattomuodon katteen tai sen värityksen muuttaminen

verotuksen oikeudenmukaisuutta lisäämällä saadaan katettua osa niistä sosiaalietuisuuksien ja julkisten palvelujen radikaaleista parannuksista mitä me esitämme ja muista julkisista kulutus ja investointitarpeista joita vasemmistoliitto edellä esittää

arvoisa herra puhemies

toisin sanoen pitäisi liikenneturvallisuutta parantaa niin että keskikaiteita rakennettaisiin lisää

tästä se löytyy

sanoisin että toimenpideluvan arvoinen kohde mihin hän viittasi mutta varmaan kunnasta on kaikista yksinkertaisin se vastaus löytää

huippunopeuden rajoittamisella en nyt lähde sitä käsittelemään sen laajemmin on myös kielteisiä vaikutuksia jotka liittyvät justiin tähän autolla ajamisen tekniikkaan

tässä sääntelyssä eu tasolta jos sitä katsoo pidemmässäkin juoksussa on todella paljon tällaista pientä sälää jota tulee varmaan monesta eri syystä johtuen ja tämä on nyt yksi esimerkki sellaisesta joka on sitä niin sanottua tarpeetonta sääntelyä

elikkä lyhyesti sanoen mikään ei niiltä osin muutu tämänhetkisestä tilanteesta mikä meillä on käytössä

arvoisa puhemies

mikäli hallitus on liian ylimielinen ottaakseen ohjeita oppositiolta talouspolitiikkansa linjaamiseksi niin ehkä näin kuntavaalien alla kannattaisi kuunnella ainakin niitä kansalaisia

se on vaikea siihen useampi edustaja kiinnitti huomiota edustajat mölsä ja korhosen timo ainakin ja moni muukin

tässä on se ongelma että meidän olosuhteet ja ilmasto ovat hyvin erilaisia meidän pientalorakenne on nyt hyvin erilainen kuin oikeastaan juurikaan missään muussa euroopan maassa lukuun ottamatta pohjoismaita

sehän pohjautuu hyvinkin tarkkoihin laskelmiin se on ihan laskennallista tietoa mitä siellä tapahtuu mutta silti siihen jää tietty osa harkintaa ja siitä syystähän valiokunta päätyi siihen että se on valtioneuvoston asetus eikä ministeriön asetus

tämänkaltainen sääntely ei ehkä ole kaikista järkevintä tähän ilmastoon eikä tähän meidän rakennuskantaamme ja siinä mielessä minun mielestäni on erittäin hyvä vaihtoehtoinen malli jos me pystymme purkamaan eun kautta tämän sääntelyn pakottavuuden ja silloin hakemaan ratkaisut sitä kautta

arvoisa herra puhemies

kyllä tästä tätä keskustelua tietenkin käytiin ja on hyvä käydäkin koska sillä voi monesta lähtökohdasta itse asiassa nähdä sellaisia mahdollisia riskejä tai sitten mahdollisuuksia voivathan ne myös olla mahdollisuuksia siihen että jotakin ehkä sillä halutaan toteutettavaksi mutta silloin kun se on valtioneuvoston asetuksena pohja on huomattavasti paljon laajempi kuin jos se olisi yhden ministerin tai ministeriön tekemä asetus

meillä on ensi viikolla avoin kokous jossa me asiaa käsittelemme ja tässä vaiheessa jo voi luvata kyllä että valiokunnan puolelta tulemme käsittelemään todella avoimesti tämän ja mielellämme otamme uusia ajatuksia mikä tässäkin tuli esille ja todella mielellämme viemme niitä myös eteenpäin

täytyy antaa kiitos tämän salin ulkopuolella oleville keskustalaisille

atomimielettömyyden vastustus on koko ihmiskunnan eloon jäämisen ehto

jos katsoo mitä on tapahtunut oulussa rovaniemellä jyväskylässä salossa kouvolassa niin siellähän ovat keskustalaiset olleet mukana tekemässä tätä vahvaa maakunnallista keskustan vahvaa maakuntakaupunkia

hallituksen budjettilinja taas voi johtaa kasvun pysähtymiseen ja kääntymiseen jopa taantumaksi

samoin kuntaliitossa te olette sitoutuneet vahvistamaan hakemaan tältä linjalta sitä vahvan peruskunnan ylös nostamista

mutta arvoisa herra puhemies kun me katsomme ydinvoimaa energiantuottamismuotona niin kiistaton totuushan on se että ydinvoima on menneisyyden energiantuotantomuoto ei siitä mihinkään pääse

arvoisa herra puhemies

nyt voisi tulevaisuudessa katsoa jos ne vahvat peruskunnat nousevat ylös ja ne saadaan synnytettyä mikä hallinto sen jälkeen on järkevää hallintoa myös sen maakunnan kehittämisen näkökulman kautta

minä olen sitä mieltä että tämä on lukuja vailla oleva juristin tulkinta mutta lähtökohtaisesti se vanha lupa on tietenkin voimassa niiltä osin kuin se on

siinä on se oma protokolla minkä kautta sitä katsotaan

kyllä kait me kaikki jotka olemme tässä salissa sen tiedämme että itseisarvo on palvelut ja palvelujen kautta pitää tarkastella mikä hallinto tuottaa mahdollisimman tehokkaasti palvelut kuntalaisille ja kansalaisille

jos siihen uuteen osaan sitten haetaan uutta lupaa silloin tulevat tietenkin tämän uuden lainsäädännön tuomat edellytykset myös sen toteuttamiseen mutta se ei kumoa sitä vanhaa voimassa olevaa jos minä nyt oikein ymmärsin mitä te tarkoititte

ei se kuntalainen katso mikä vaakuna siellä kunnan oven yläpuolella on vaan hän katsoo saako hän päivähoitoa terveyspalveluja vanhusten palveluja

minuutti täynnä kiitos loppui

elikkä siellä on jonkinasteinen peruskorjaus sen vanhan osan osalta ja se saatetaan sitten loppuun tämän vanhan lainsäädännön turvin ja jos sitä lähdetään laajentamaan esimerkiksi haetaan uutta lupaa niin se on sitten tämän uuden lainsäädännön alaista toimintaa

jotenkin tulee sellainen skeptinen mielikuva että te vain haluatte sen hallinnon pitää vaalikoneen takia että teille on tärkeää se että teillä on sellainen hallinto olemassa jota te voitte pyörittää eri puolilla maata

tässä nämä olivat

edustaja korhonen kysyi minkä verran herätti keskustelua

se ei ole tätä päivää

no vilkasta keskustelua

viitoituskohtaiseen käsittelyyn eduskunnalle maksulakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaan sdp oikeutuksensa käsittely

arvoisa herra puhemies

en muista sitä mikä teidän kantanne oli mutta minä sanoin että nyt tämä hallinto on ollut minä olen itse ollut mukana kehittämässä tätä nimenomaan maakuntajohtoista vetoa ja neuvottelujärjestelmää

uudet säännökset täyttävät perustuslain vaatimukset asianmukaisesta säädöstasosta ja ne muodostavat aineellis oikeudellisen pohjan tämän hallituksen esityksen säännöksille vaatimusten osoittamista koskevista menettelyistä

ensinnäkin ed

ei edustaja pekkarinen nyt haetaan uusia vaihtoehtoja

ikävä kyllä ministeri katainen tähän unipuheeseen sen verran pitää palata että kyllä te olette nyt kuin unissakävelijöitä jos tämä termi teille sitten paremmin sopii

laxellille

ihan täsmälleen näinhän se on

kiitän edelleen niitä keskustalaisia jotka ovat olleet näitä vahvoja peruskuntia luomassa niin kuin me olemme yhdessä kuntaliitossa esimerkiksi sopineet että näin me teemme näin me toimimme ja se alkaa tuottaa pikkuhiljaa tulosta

ei tämä tilanne ole nyt kerta kaikkiaan vaan hallinnassa ei ainakaan maan hallituksen hallinnassa

sehän tekee tänä päivänä niin että se mittaa tosiaan silmän liikettä ja jos se menee tietyn määritteen arvon alle niin se saattaa esimerkiksi alkaa sinulle vilkuttelemaan kahvikupin kuvaa että mene kahville ja antaa kaiken näköistä äänisignaalia

ilman tätä sääntelyä muiden kuin sellaisten rakennustuotteiden joilla on pakollinen ce merkintä turvallisuutta ja kestävyyttä ei voida varmistaa

te haluatte keskustan ryhmänä nytten ruotsin mallia

minä selvitin ja selvitytin ruotsin mallin mikä se on

arvoisa herra pääministeri milloin te otatte tässä hallituksessa sen pääministerin roolin ja otatte sen vastuun ja katsotte tulevaisuuteen teette toimenpiteitä

suurin vaikutus kotitalouksille syntyy silloin jos rakennuspaikkakohtaisen varmentamisen osuus lisääntyy merkittävästi sillä kotitaloudet vastaavat kaikista näistä lisäkustannuksista

tämä unissakävelijän ja unissaolemisen aika pitää nyt lopettaa jo vihdoin ja viimein

minusta nyt puhutaan kumminkin asiasta että me saamme sille kiinteistölle olemassa olevan e luvun josta voi jonkun johtopäätöksen ostajakandidaatti tehdä

hallituksen esitys koskee rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksymistä silloin kun tuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai tuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia eli tuotteessa ei voida käyttää ce merkintää

nythän on ollut ongelma siinä jos puhutaan mihin se on perustunut kun ihmiset jarruttavat peltipoliisille tultaessa ja kiihdyttävät peltipoliisilta lähtiessä

tämä on kuluttajansuojaa ei oikeastaan mitään muuta kalleimmassa ostoksessa mitä yksittäinen kansalainen elämässään tekee